tämä eduskunta hylkäsi valitettavasti esityksen jossa olisi toteutettu täydellinen suhteellisuus tasauspaikkajärjestelmän kautta

kyllä lapsilisien leikkausasia on nolo hanke hallitukselle nykyisille ja entisille hallituspuolueille

suomessa kuljetusala on muutenkin jo harmaan talouden piirissä liiaksi ja tämä edistää entisestään sitä ja ahtaalla oleva autoilija pienyrittäjä joutuu entistä tiukemmille

nyt arvoisa herra puhemies joudutaan tilanteeseen että perustuslaki joudutaan avaamaan kun ollaan vaalipiirien minimissä

se on niin nolo asia että oikein kukaan ei tämän asian ympärillä halua tunnustaa isyyttään

se tulee väistämättä johtamaan siihen että hallituspuolueilla on kiusaus vaaliajan sisällä muodostaa vaalipiirit tarkoituksenmukaisella tavalla tällä tavoin kikkailla omaksi edukseen

toivottavasti tämä hanke perutaan aivan samalla lailla niin kuin hallitus joutui perumaan kaavailut kilometrikorvauksien leikkaamisesta

toivottavasti perutaan myös suunnitelmat taksien verohuojennuksesta luopumisesta

yhä edelleen on hämärän peitossa ja epäselvää mitä oppivelvollisuusiän korottaminen sisällöllisesti tulee olemaan

aiotaanko hyödyntää kansanopistoinstituution osaamista ja mahdollisuuksia ja olemassa olevia järjestelmiä oppivelvollisuuden laajentamisessa

mutta valitettavasti täällä edustajat vahasalo ja lauslahti näkevät asian liian vaaleanpunaisten silmälasien läpi

tämä toiminta pitää sisällään monenlaisia inhimillisiä tragedioita

arvoisa puhemies

ei tässä käytännössä tapahdu mitään kun tehtäviä siirretään yliopistolle työ jatkuu ja päällekkäisyyksiä karsitaan

viitattiin jo itsemurhiin viitattiin siihen kuinka nuorten tulevaisuus on uhattuna yhä useammalla kutsuntaikäisellä elämä on sekaisin tulevaisuuden rakentaminen mahdotonta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä näyttää paperilla kauniilta mutta kuten sanoin uhka on siinä että yliopistot talouskurimuksessaan joutuvat vähentämään resursseja ja se on silloin myös pois suomen kielen tutkimiselta ja kehittämiseltä

sikäli ovat varmaan ihan kannatettavia nämä pyrkimykset tässä että organisaatiota tehostetaan ja virtaviivaistetaan ja byrokratiaa vähennetään

edellinen puhuja edustaja reijonen nosti esiin että maa ja metsätalousministeriön pääluokassa on jotain positiivistakin ja haluan tarttua yhteen

arvoisa puhemies

kyllä tässä on suuri vaara että ylevien ja hienojen tavoitteiden taakse unohtuu tavallinen ihminen hänen palveluitaan karsitaan eikä pelkästään syrjäseuduilla haja asutusalueella maaseudulla niin kuin vaara on jos annetaan kermankuorijoille liikaa tilaa

pikavipit näyttelevät siinä keskeistä osaa

eri syistä harkintakyvyn pettäessä lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisemmin ihmisiä on käytetty hyväksi

arvoisa herra puhemies

miten näette onko vaarana että operatiivinen johtaminen ja koordinointi suunnittelutoiminta sen kehittäminen kaikki tällainen pysähtyisi ja ohentuisi uudistuksen myötä ja saavutetaanko todellakin jotain sellaista uutta hyvää joka olisi käänteentekevästi parempaa kuin nykyinen ja edelleen miten näette kuitenkin ytimen kansalaisen palveluntarvitsijan kannalta pysyykö asiakaspalvelu nykytasolla

yksi murheellinen tarina on myös tämä aluehallintouudistus

on todellakin syytä jubileerata että eduskuntakauden loppumetreillä saamme olla hyväksymässä tätä viittomakielilakia puitelakia joka liittyy keskeisesti perusoikeuksiin

vuosia sittenhän on jo lähtenyt liikkeelle hyvin kunnianhimoinen laajakaistaverkoston rakentamishanke maaseudulle

lukuisat kentällä työskentelevät viranhaltijat ovat olleet ihmeissään että vieläkään vaikka uudistuksen aloittamisesta on jo näin pitkä aika ei oikein tiedetä mitä tehtäviin kuuluu ja missä

edustaja tuupaisen aloite on mitä tervetullein ja toteutuessaan sillä olisi huomattavat dynaamiset vaikutukset

mutta yhtäältä näen ongelmallisena sen että unohdetaan myös postin osaavat työntekijät

olen edellisessä ammatissani virkaani hoitaessa saanut jonkin verran olla tekemisissä viittomakielen kanssa ja yksi havainto on ollut että viittomakieli on äärimmäisen kaunis kieli

turvattaisiin työpaikkoja mahdollisesti saataisiin uusia torjuttaisiin harmaata taloutta ja ennen kaikkea suomalainen yhteiskunta kehittyisi palveluyhteiskuntana

ei ole ollenkaan merkityksetön asia että postissa on ammattitaitoista väkeä ei niitä hommia kuka tahansa voi tehdä

milloin rahojen maksatukset ovat laahanneet kovasti jäljessä ja yksinkertaisesti rahat ovat loppuneet

esimerkiksi tämmöinen läheisyys ja tuttuus ei pelkästään maaseudulla haja asutusalueella vaan myös kaupungeissa on merkityksellinen asia ja auttaa tavallista asiakasta

tällainen hanke on äärimmäisen tärkeä jo kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi ja sen vuoksi että edes jollakin tavoin elämän edellytyksiä maaseudulla syrjäseudulla parannettaisiin

vahvistakaamme kielellistä rikkautta kaikin tavoin

mehän olemme palveluyhteiskuntana monessa mielessä vielä lastenkengissä

niin kuin tuossa äsken edustaja sarkomaa jo mainitsi on äärimmäisen tärkeää että pidettäisiin huolta siitä niin kuin perustuslakivaliokunta mietinnössään toteaa että jatkovalmistelun yhteydessä selvitettäisiin myös tarve viittomakielen neuvottelukunnan perustamiselle

arvoisa puhemies ja kollegat

arvoisa puhemies

tavallaan täällä todistuu luonnollisesti se että esimerkiksi sdp joka on ollut naimisissa aikoinaan ruotsin sosiaalidemokraattien kanssa niin vahvasti on kaikista eniten senkaltainen puolue joka tänä päivänä haihattelee sillä että rkp olisi jotenkin demokraattinen puolue vaikka kaikki muut tietävät että kyse on elitismistä

netti kertoo paraikaa että eduskunnassa on nyt sekava tilanne ja kyllähän tämä kompurointi kertoo täydellisestä tragikoomisesta farssista jonka äärellä nyt ollaan

näitähän oli myös muilla aloilla kuin parturialalla

vähäpätöisen asian vuoksi joka pitää hoitaa sen vuoksi kun tietoliikenneyhteydet eivät toimi saattaa joutua ajamaan kymmeniä kilometrejä

muistan kun alkujaan ministeri viitanen toi lähetekeskusteluun tämän asian niin ei hänkään järin innostunut tästä esityksestä ollut

jos se jätetään perustamatta niin se ei edistä toivotulla tavalla perusoikeuksien toteutumista mutta taas toisinpäin jos se perustetaan niin ei siitä niin suuria kustannuksia tule

myös sillä sektorilla on tullut ongelmia on pantu lappua luukulle jalkinekorjaamot ovat lopettaneet

toivottavasti tämä hanke pikaisesti toteutuisi siihen asetettujen tavoitteiden mukaisesti

esimerkiksi iisalmen kokoisessa kaupungissa ei ole tietojeni mukaan tällä hetkellä suutaria kun suutari tämän arvolisä ja

on hyvä että edes jotakin määrärahaa tähän osoitetaan vaikka on sanottava kliseenomaisesti tästä opposition tuolilta että esitys on oikeansuuntainen mutta riittämätön

tämänpäiväiset uutiset kiistatta osoittavat että työttömyys on räjähtämässä mikäli ei nopeasti reagoida

ne ovat käytännössä vain matkakuluja ja joitakin kokouskuluja niin että se ei varmasti kestävyysvajetta lisää mutta kylläkin edistää perusoikeuksien toteutumista omalla tavallaan

rakennepaketin vuoksi tehdään sitten paniikinomaisesti huonoa lainvalmistelua

joensuu tämän arvonlisäverokannan muutoksen vuoksi laittoi lapun luukulle ja oli myös äärimmäisen katkera tälle salille että tämä sali oli äänestyksen jälkeen sellaisen päätöksen tehnyt

ei tällä tavoin asioita viedä eteenpäin ei kestävyysvajetta kurota kiinni ja saada paalutettua asioita eteenpäin

kaikkinensa on valitettavaa niin kuin puheenvuorossani totesin että kaupungit asetettiin keskinäiseen kilpailutilanteeseen vastakkainasetteluun

kyllä tätä päivää voidaan tässä mielessä kutsua juhlapäiväksi

kaiken kaikkiaan kehittynyt palveluyhteiskunta on yrittäjäystävällinen toimiva ja työllistävä

katsotaan mitä huomenna tapahtuu mikä on kokoomuksen ryhti miten sdp toimii

kokonaisuutena omn oikeusministeriön budjetti on niin pieni että tällä vain halvaannutetaan oikeuslaitoksen toimintaa

on kohtuutonta että nurmeksesta oltaisiin jouduttu tulemaan kouvolaan

panama case nimenomaan puhkaisi mätäpaiseen mätäpaiseen joka on ollut tiedossa

kysymys on toistaiseksi lyhyen parlamentaarikkourani merkittävimmästä talouspoliittisesta linjauksesta jolla on kauaskantoiset seuraukset

siinä mielessä puhun kuopion puolesta mutta jos tämä asia olisi järkevästi hoidettu niin olisi voitu status quo säilyttää eikä olisi tarvittu lakkauttamisia missään

tämän täytyy johtaa maailmanlaajuiseen havahtumiseen että entisillä konsteilla ei voida jatkaa

arvoisa herra puhemies

suomessa on tehostettava harmaan talouden torjuntaa ja ennen kaikkea nyt kun etsitään uusia tulonlähteitä ja valtiontalouden tasapainoa on käännettävä jokainen kivi lainsäädännön muuttamiseksi jotta varat ovat laillisilla teillä ja sitä kautta valtiolle tulee lisää verotuloja joita me todellakin kipeästi tarvitsemme hyvinvointimme turvaamiseen

edustaja soininvaara kiinnitti aivan oikeaan asiaan huomiota puhuessaan itä suomen korkeasta sairastavuudesta

nyt voidaan kysyä perustellusti miksi tässä salissa ei aikaisemmin tätä keskustelua ole käyty

olen asunut ja työskennellyt kahdessa pohjoissavolaisessa kunnassa jotka ovat olleet kärjessä mitä tulee sairastavuusindeksiin

kun tämä asia oli lähetekeskustelussa oli myöhä ilta ja merkittävää keskustelua ei päässyt tuolloin syntymään eikä tämän asian ympärillä ole julkisuudessa käyty myöskään kansalaiskeskustelua riittävässä määrin

asiat eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia ja mitä tulee siihen millä tavoin kuntia saataisiin kannustettua jotta ne nimenomaan satsaisivat terveys ja liikuntapalveluiden ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämiseen niin tämä järjestelmän uudistus ei todellakaan siihen ole paras kannustin

mutta itä suomen kysymykset ovat todella vaikeita ja ne ovat eri saarnan paikka

toistaako historia itseään

edustaja jussi niinistön aloittama keskustelu valikoivasta asevelvollisuudesta joka johtaa mahdollisesti ammattiarmeijaan sai minut pyytämään puheenvuoroa

mutta nimenomaan edustaja lindtman ongelma tulee taas mitä tulee tähän työpaikkaomavaraisuuteen niiden kuntien kohdalla jotka nojaavat kenties yhteen tai kahteen suureen työnantajaan

arvoisa herra puhemies

kansalaisilta tullut palaute jota jatkuvasti tulee viittaa siihen että nyt eduskunnalla pitää olla rohkeus hylätä evm jäsenyys

kun tämä työnantaja meneekin nurin ja tulee työttömyyttä niin silloin ollaan siinä tilanteessa että työpaikkaomavaraisuus on heikoilla ja silloin tulee ikään kuin tuplarangaistusjärjestelmä

arvoisa herra puhemies

se näytelmä oli nimenomaan äärimmäisyyksien äärimmäisten totuuksien totuuden omistajien vuoropuhelua ja samanlaisia totuuden omistajia tuntuu euroopan eliitti nyt olevan edustaja rajamäki

rohkeaksi tätä epävarmuuden keskellä annettua lisätalousarviota ei voi luonnehtia muilta kuin yhteisöveron alentamisen osalta

yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija on tehokas oikeudenmukainen ja rauhanomainen

vain tällä tavalla pyörittämällä talouselämää suomessa voimme rakentaa hyvinvointia ja turvata hyvinvointivaltion tulevaisuuden

kuten aikaisemmin totesin tämä tässä vaiheessa erilleen irrotettuna ei ole oikea hetki nyt viedä tätä asiaa eteenpäin ja lakiesityksen hylkääminen on tässä vaiheessa ainoa mahdollisuus

me olemme lukeneet uutisia kuinka yhä useampi nuori jää ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa

puolustusvoimissakin liian helposti sellaiset henkilöt jotka eivät ole parasta a ryhmää raakataan yli

arvoisa puhemies

edesmenneen itäisen naapurimme päämiehen boris nikolajevits jeltsinin väitetään sanoneen että maamme on ollut pitkään kuilun partaalla mutta nyt uskallamme ottaa ratkaisevan askeleen eteenpäin

vaikka tässä vähän niitä lisätäänkin niin yhä enemmän tulee olemaan koulupudokkaita ja siitä seuraa syrjäytymistä

silloin kun tämä yhteisöverolinjaus julkistettiin ei ollut vielä työmarkkinaratkaisu edes tiedossa

vaikka miten vedettäisiin löysiä pois uskon että puolustusvoimissa on aina tehtäviä varusmiehille jotka eivät ole parasta a ryhmää ja olisi äärimmäisen tärkeää että mahdollisimman moni nuori saisi käydä varusmiespalveluksen loppuun

hyvin usein tämän talous ja rahaliiton vakaussopimuksen ympärillä käydyssä keskustelussa on puhuttu viipalointitaktiikasta

onnistuneet elämänkokemukset onnistumisen kokemukset antavat rakennusaineita tulevaa elämää varten

kyllä nämä ovat kaikki miinusmerkkisiä asioita

ja kyllä minä ihmettelen että vasemmisto tukee tällaista linjaa että kiristetään pienten osinkojen verotusta ja kevennetään suurten niin kuin edustaja turunen tuossa lakiehdotuksesta luki

kun kommunistit matyas rakosin johdolla nousivat valtaan puhuttiin salamitaktiikasta

on todella olemassa aikalisä ohjelma mutta eivät kutsuntaikäiset jotka raakataan yli lähde hakeutumaan viranomaisten tykö itse

se pitää ihmisen elämässä kiinni antaa ihmiselle tulevaisuuden uskoa tuo ihmisen säännöllisen elämänrytmin piiriin

pala palalta otettiin valtaa valloitettiin avainpaikat ja sitten yhteiskunta oli kommunistisen diktatuurin hallinnassa

koulutusjärjestelmämme perusteita ovat olleet tasa arvoisuus kattavuus ja saavutettavuus

nyt nämä kulmakivet ovat vakavasti uhattuina

meillä perustuslakivaliokunnassa vaikka siellä on jätetty eriäviä mielipiteitä perustuslakivaliokunnan enemmistö on katsonut että yksittäiset askeleet ovat olleet vain vähäisiä vallansiirtoja ja eivät näin riko perustuslakia

tämä hyvä laki jos se olisi jätetty voimaan olisi pelastanut monia ihmisiä paljon vähemmän traagisia elämänkohtaloita olisi tullut

tuntuu kuin rahat ja sanat eläisivät täysin kohtaamatta toisiaan

on toki selvää että tänä aikana eri hallinnonalat joutuvat leikkausten kohteeksi mutta tällainen leikkaus opetustoimesta ei voi toteutua ilman että tapahtuu vaurioita jopa peruuttamattomia vaurioita

arvoisa puhemies

jokainen meistä toivoo taloudellisesti turvattua elämää hyvää terveyttä ja lähelle jonkun joka välittää

kansantaloutta nuorille opettavilla on ollut tapana sanoa

tämä on aika vaikea yhtälö sovittaa yhteen harmaan talouden torjunta ja poliisien resurssien pienentäminen

kaikilla niihin ei ole mahdollisuutta

arvoisa herra puhemies

yhdellä pettää terveys toinen on yksinäinen kolmas ei löydä töitä ja joku on tipahtanut turvaverkkojen ulkopuolelle

edustaja sasi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja aivan oikein sanoi että rakenteellisen alijäämän arviointi on vaikeaa

kuten tunnettua perussuomalaisilta ei ole tullut kiitoksia tämän hallituksen toiminnasta puolustusvoimien osalta

sinänsä vastalause on kriittinen mutta oppositio on jättänyt hylkäysehdotukset sisältävät vastalauseensa

arvoisa herra puhemies

edustaja kärnän kannattaisi nyt käydä tuolla eduskunnan saunassa pesemässä korvat aamuisin siellä nimittäin nyt voi suorittaa myös uimataitodiplomin kävin edustaja jalosen kanssa sen tänä aamuna suorittamassa

maamme niemennotkoissa ja saarelmissa sekä lähiöissä ja rintamamiestaloissa elää moninainen ihmisen hätä

puolustusvoimien ruokahuollon ulkoistaminen puolustusvoimauudistus varuskuntien lakkautuksineen henkilökunnan irtisanomisineen kertovat omaa karua kieltään siitä missä mennään

se ei ole rakettitiedettä se on lähinnä salatiedettä eikä perustu mihinkään faktoihin vaan on enemmän tai vähemmän jonkin sortin unelmahöttöä

en todellakaan niin tarkoittanut vaan nimenomaan tarkoitin sitä että kauniin kuoren alla eu antaa uusia määräyksiä mitkä sitten toteutuessaan johtavat täysin päinvastaisiin kauhistaviin asioihin